veronkorotusten sijaan siis voisi tarjota verojen laskua ja muutenkin yritystoiminnan aloittamiskynnyksen madaltamista

miltä kuulostaa esimerkiksi sipoossa toteutettu tilanne jossa paikallisen yrittäjän jouduttua lopettamaan toimintansa matkahuollon palvelut järjestettiin työvoimapoliittisena toimenpiteenä osana kuntouttavaa työtoimintaa

selonteossa julistetaan että suomi tarvitsee rohkean tulkinnan omista tulevaisuuden mahdollisuuksistaan

vaikuttaa siltä että hallitus on aika henkitoreissaan kun pääministerikin jo totesi että enää ei ole varaa sössiä

kannatan edustaja kivelän esittämää epäluottamuslausetta

henkisen kulttuurin ja informaatioyhteiskunnan uudet haasteet vaikuttavat kaukaisilta sillä selonteon mukaan sen tehtävänä on tunnistaa tulevaisuudessa huomiota vaativia asioita yli hallituskausien

arvoisa puhemies

tasavallan presidentti on kantanut huolta kansakunnan jakautumisesta ja olisi pitänyt pariliitto nimitystä parempana

kunnissa tehdään jo nyt budjettisuunnitelmia ilmaisen pakkotyövoiman varaan vaikka osallistava sosiaaliturva on hankkeena vielä keskeneräinen ja mitään siitä ei vielä ole päätetty

arvoisa puhemies

itsekin sitä lakivaliokunnan käsittelyn aikana ehdottelin etsiessäni vaihtoehtoa joka parantaisi vähemmistöjen asemaa mutta ei loukkaisi ketään

näyttää siltä että kukaan ei oikeasti johda tätä maata

selonteossa kuitenkin todetaan että tulevaisuuden yhtenä mahdollisena kehityspolkuna on huomioitava että onnistuminen kestävässä kasvussa ei välttämättä toteudu

nyt on viimeinen hetki kääntää kelkkaa ja alkaa sääntelyn ja keskittämisen sijasta purkaa valtiota muun muassa siirtämällä valtion tehtäviä normaalin länsimaisen käytännön mukaisesti maakunnallisen itsehallinnon piiriin

jatkuu seuraavassa numerossa

arvoisa puhemies

jos naimisissa oleva liberaali onkin sitä mieltä että avioliitolle voi tehdä ihan mitä tahansa niin perinteistä avioliittoa pyhänä pitävälle konservatiiville se on häväistys

työikäisten vähentyessä tarvitsemme selonteon mukaan maahanmuuttoa työvoimapulan estämiseksi

katolisessa kirkossa avioliitto on jopa sakramentti ja sen pyhyysarvo on joka tapauksessa suuri koko kristikunnassa

te kuitenkin olette halunneet vähät välittää suuresta ihmisjoukosta ja polkea jalkoihinne sen mikä heille on pyhää sukupuolivähemmistöjen omituisten vaatimusten takia

olette nähneet kuinka voimakkaasti kansa reagoi pahoinvoinnilla ja todellakin hämmästelen sitä jos se ei yhtään mitään teille merkitse

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että avioliittokäsitteen laajentamisesta lainsäädännössä koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja järjestetään neuvoa antava kansanäänestys ennen asianomaisten lakien mahdollista muuttamista

tämä ei ole taloudellisesti eikä inhimillisesti järkevää mikä pitäisi ilman muuta ottaa huomioon aina ja kaikissa tulevaisuusvisioissa

vastuumme jälkipolville on suuri sillä eräiden laskelmien mukaan nykyisellä maahanmuuttotahdilla suomi on ensi vuosisadalla vieläpä muslimimaa ja ruotsi jo tällä vuosisadalla

arvoisa edustaja jos olet kanssani samaa mieltä kansanäänestyksen tarpeellisuudesta ilmaise toki lausumalle kannatuksesi

minua ei pientä hiventäkään hävetä seisoa tässä paikassa selkä suorana ja vedota eduskuntaan perinteisen avioliiton puolesta

sitä on kuitenkin turha jäädä odottamaan joten arvoisa puhemies toivon että voisimme siirtyä periaatteista konkreettisiin toimenpiteisiin suomalaisen työn puolesta

perussuomalaiset haluavat laajentaa veropohjaa oikeudenmukaisella tavalla ottamalla verotuksen piiriin suurten säätiöiden ja yhdistysten saamat pääomatulot kuten osingot vuokratulot ja myyntivoitot

kehitysavusta väännetään täällä kovasti ja perussuomalaisia jotka haluavat hiukan nipistää kehitysapurahoista moititaan ankarasti milloin itsekkyydestä milloin rasismista

suomi elää tällä hetkellä velaksi ja on jo pitkään elänyt velaksi ja meillä on vastuu pitää huolta omista kansalaisistamme

nyt stubbin pikahallitus on päättänyt jatkaa kataisen hallituksen viitoittamalla tiellä tavoitteenaan avoin oikeudenmukainen ja rohkea suomi

kauniit korulauseet verhoavat sen että todellisuudessa uusi hallitus ei aio tehdä mitään raskaan sarjan toimia ongelmien ratkaisemiseksi vaan velaksi eläminen ja julkisen sektorin paisuttaminen tulevat jatkumaan

koko maailmaa emme kerta kaikkiaan voi pelastaa

siksi tulee panostaa ennen kaikkea omien kansalaistemme hyvinvointiin ja on voitava rohkeasti leikata sellaisesta joka ei tue tätä tavoitetta

hallitusohjelmassa luvataan kasvua yrittäjyyttä työpaikkoja ja hyvinvointia suomalaisille mutta todellisuudessa hallituksella ei ole käytettävissään mitään keinoja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi suomen kilpailukyvyn ja vientiteollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi tai kotimaisen kysynnän lisäämiseksi koska hallitus ei edes suostu harkitsemaan eroamista suomelle tuhoisasta yhteisvaluutta eurosta

juuri nyt eurovaalien alla onkin erittäin sopiva aika tälle lähetekeskustelulle kun lakialoitteeni aiheena on kansanäänestys suomen eroamisesta euroopan unionin jäsenyydestä

arvoisa puhemies

kannattaisi kuitenkin etenkin keskustapuolueen muistaa että byrokratiaa on syntynyt osaltaan siksi että poliittisten puolueiden silmäätekeville on pitkin matkaa luotu hyväpalkkaisia suojatyöpaikkoja ja palkkiovirkoja

siihen tarvitaan vain eduskunnan päätös josta eroprosessi alkaa

infrastruktuuri investoinnit ovat periaatteessa myönteisiä asioita mutta aivan liian suuri osa niiden tuomasta taloutta elvyttävästä vaikutuksesta tulee valumaan ulkomaille ulkomaisen halpatyövoiman ulkomaisten alihankkijoiden ja monikansallisten veroparatiisiyhtiöiden kautta

vaikka suomen perustuslakiin on jyrätty että suomi on euroopan unionin jäsen se ei estä kansanäänestyksen järjestämistä ja lopulta mahdollista eroamista

hallitus on nyt esitellyt rakennepaketin

en ala kertailla euromääriä

työpaikkojen lupaileminen suomalaisille on tyhjää puhetta sillä hallitus ei aio tehdä mitään hillitäkseen ulkomailta suomeen suuntautuvan halpatyövoiman virtaa vaikka kyse olisi harmaasta pimeästä tai jopa orjatyövoimasta

nämä ovat pikkurahoja mutta arvoisa puhemies on kuitenkin yksi asia jolla voitaisiin saavuttaa todella merkittäviäkin talousvaikutuksia mutta jota kumpikaan pääoppositiopuolue ei uskalla edes mainita

silti nyt on aloitettu väärästä päästä tai oikeammin jätetty tärkeimmät toimenpiteet tekemättä

mutta jos kansanäänestystä ei haluta toteuttaa mielestäni se asettaa riipivän kyseenalaisiksi ne motiivit joilla suomea viedään yhä syvemmälle euroopan unionin syövereihin

arvoisa puhemies

minihallitusneuvottelut latistuivat tavanomaiseksi suurten konsensuspuolueiden väliseksi kädenväännöksi siitä kuka saa tingittyä omalle eturyhmälleen pari euroa tai prosenttia lisää etuja

rehellisesti sanoen hämmästelen suuresti jokaista kansanedustajaa joka ei olisi valmis tiedustelemaan kansalaisten mielipidettä

eroaminen eurovaluutasta ja oman vapaasti kelluvan valuutan käyttöönotto toisi suomen teollisuudelle merkittävän kilpailuedun sekä viennissä että kotimarkkinoilla

tämänkaltaista priorisointia on vaikea hyväksyä

moitin sitä että tässä maailman taloustilanteessa hallitus ei näyttäisi ajavan suomalaisten etua vaan eletään nöyristellen muun maailman hyväksi monilla tasoilla

oman valuutan laskeminen vapaasti kellumaan olisi paljon oikeudenmukaisempi tapa kuin tällä hetkellä toteutettava kivulias sisäinen devalvaatio

sellainen olisi hyvä järjestää esimerkiksi nato jäsenyydestä ydinvoimasta kesäajasta maahanmuutosta turkistarhauksesta homoliitoista kansalaispalkasta maanpuolustuksesta maakaupoista ja pakkoruotsista

talouden globalismi ja maailmaa halaileva sinisilmäinen humanismi runnoo kaikessa kansallisen edun yli

arvoisa puhemies

on oireellista että kumpikaan pääoppositiopuolueista ei uskalla edes mainita eu tai euroeron mahdollisuutta

suurista puolueista oikeastaan kaikki pyrkivät kalastelemaan julkisen sektorin työntekijöiden ääniä joita on aivan liian paljon

pienen maamme kilpailukyky on aina perustunut poikkeuksellisen hyvään koulutustasoon työn korkeaan laatuun monipuoliseen osaamiseen ja erinomaiseen kielitaitoon

lisäksi riittävän määrän kannatusta keränneiden kansalaisaloitteiden pitäisi aina mennä koko kansan arvioitaviksi kuten olen aiemmin esittänyt

sen sijaan yksityisellä sektorilla työskenteleviä nettoveronmaksajia on suomessa päivä päivältä vähemmän ja tältä porukalta kupataan nyt irti kaikki mitä lähtee

pisa tutkimuksissa olemme olleet niin korkealla että muu maailma on halunnut ottaa mallia tasa arvoisesta koulujärjestelmästämme joka on tarjonnut kaikille mahdollisuuden menestymiseen vanhempien varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta

luettelen nyt lyhyesti joitakin syitä miksi kansalaiset saattaisivat haluta irtautua euroopan unionista

vihervasemmisto jakaisi hyvinvoinnin pois jopa maailman ääriin saakka ja rahavalta hamuaisi itselleen ihan kaiken ja vähät välittämättä vähäosaisemmasta kansanosasta

keskustelun pääasiallisena tarkoituksena ei näet ole sytyttää väittelyä unionin jäsenyyden hyödyistä ja haitoista vaan nyt asian ytimenä on kansanäänestyksen mielekkyys eli kansalaismielipiteen kuuntelemisen merkitys päätöksenteossa

aikaisemmin jo yksi hallituspuolueitten edustaja irvaili heitä luuseriyrittäjiksi

solidaarisuus menee liian usein liiallisuuksiin

muutoksen viiden sn ohjelmamme eli suomalaisten etu sananvapaus ja suora demokratia pätee ihan kaikessa

en pidä sattumana sitä että kuntaliitoksia väen väkisin ajaneet kokoomus ja demarit ovat nyt keksineet uuden vastenmielisen keinon kasvattaa omaa valtaansa ja siirtää elämää kaupunkikeskuksiin pakottamalla pieniä maaseutulukioita sulkemaan ovensa

arvoisa puhemies

heissä ja heidän toimintaedellytyksissään piilee valtava voimavara ja potentiaali kun mietitään esimerkiksi työttömien kannustamista mukaan työelämään

sietäisi olla selvää että koulujen on toimittava ja terveyskeskusten pysyttävä avoinna mutta tällaisten perustarpeiden jälkeen moni suoranainen tuhlaamisen kohde ylittää kansan selkeän enemmistön tajun

siinä joko puoliväkisin erotetaan nuoret liian aikaisin perheistään tai vedetään perheet asumaan kaupunkikeskuksiin lasten koulujen perässä

arvoisa puhemies

totuuden kertominen ei ole kovin suosittu toimintatapa politiikassa mutta minulle se on aivan äärimmäisen tärkeää

miksi itä suomen on ylläpidettävä ruotsin kielen taitoja venäjän raja asemilla

ja tärkeää on sekin että eduskunta tekee kaikkensa ollakseen esimerkkinä lakien noudattamisessa mitättömiltäkin tuntuvissa muotoseikoissa

miksi rikkaimmat säätiöt saavat aina tukevampia valtion tukia

valitettavasti keskipuolueet ovat nyt oppositiossa ilman valtaa